ohjelman valmistelua varten työ ja elinkeinoministeriö on asettanut kaksi työryhmää joista ensimmäinen valmistelee tilaajavastuulain osittaisuudistusta erityisesti rakennusalalla ja toinen lisätoimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi majoitus ja ravintola alalla

arvoisa puhemies

erityisesti ehdotuksen vaikutuksia suomen asemaan eun oikeusyhteisössä on arvioitu nyt vain osittain tämä siitäkin huolimatta että esityksessä kyllä myönnetään suomen linjauksen olevan poikkeus muissa maissa valittuihin käytänteisiin

arvoisa puhemies

samalla kuitenkin poliisin tehtävien erityisluontoisuuden ja käynnissä olevan poliisiuudistuksen takia korkeampi eläkeikä luo uusia paineita poliisihallintoon

kuten valiokunta aiemmassa mietinnössään korosti kyse on kuitenkin luonteeltaan toteavasta eikä millään tavoin oikeustilaa muuttavasta säännöksestä

on aiheellisesti kysytty miten erityisesti kaikkein iäkkäimmät miehistö ja alipäällystötason poliisimiehet selviytyvät fyysisesti yhä kuormittavammaksi käyvästä työstään

arvoisa puhemies

se voitaisiinko nyt otettavan askeleen perusteella suomea haastaa eu oikeuteen kilpailun estämisestä on kysymys johon erityisesti täällä äsken istuneelta oikeusministeriltä olisin odottanut vastausta

ei tässä ole mitään dramatiikkaa ei mitään koiraa haudattuna

niin sanottuihin toimistotöihinkään eivät jatkossa enää iäkkäämmät poliisit pääse kun poliisin rakennemuutoksen myötä juuri näitä ei operatiivisia paikkoja tullaan sitten vähentämään

lisäksi on päivänselvää arvoisa puhemies ettei nuorten ylivelkaantumisongelmaa yksinomaan tällä esityksellä saada kuriin

samassa yhteydessä tulisi pohtia myös sitä ovatko nykyiset harmaasta taloudesta ja talousrikoksista annettavat tuomiot riittävän kovia suhteessa talousrikollisuuden aiheuttamiin kustannuksiin meidän yhteiskunnallemme

siksi on tärkeää että nyt esitykseen sisältyvä siirtymäaika käytetään mahdollisimman tarkasti hyödyksi hallituksen esityksessä mainitun senioripoliisipolun luomiseksi poliisin työtehtävien määrittelemiseksi sekä tehtävä ja henkilökierron lisäämiseksi

arvoisa puhemies

on hyvä että hallitus on jo tässä esityksessä ilmoittanut alkaneensa tarkastella muissa maissa hyvää tulosta tuottaneen niin sanotun positiivisen luottorekisterin käyttöönottoa

arvoisa puhemies

myös hyvään johtamiseen ja vaihtoehtoisten urapolkujen tekemiseen mahdolliseksi poliiseille tulisi osoittaa resursseja aivan kuten valiokunta lausunnossaan ehdottaa

harmaan talouden asiantuntijat ovatkin olleet kovempien sanktioiden kannalla

positiivisen luottorekisterin avulla olisi mahdollista estää nykyisten kaltaisten ylivelkaantumiskierteiden syntyminen lainanantajien ollessa paremmin tietoisia lainan hankkijan taloushistoriasta

tilanteessa jossa suomeen yritetään kissojen ja koirien kanssa löytää uutta kasvua ja yrittäjyyttä yrittäjälähtöisyys ja opiskelijalähtöinen yrittäjyys eivät juurikaan näy amk uudistuksessa

olisi mielenkiintoista kuulla mitä oikeusministeri on tästä asiasta mieltä

tulevina vuosina työpaikat erityisesti yksityisissä yrityksissä uhkaavat vähentyä ja uusia pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarvitaan lisää

arvoisa puhemies

pohjimmiltaan ylivelkaantumisessa kuten myös esimerkiksi liikalihavuusilmiössä kyse on yksilön omista päätöksistä ja yksilön yksinkertaisten elämänhallintakeinojen puutteesta

siksi myös koulujen mahdollisuus toimia taloustaidon tai muun elämänhallinnan opettajana tulisi mielestäni palauttaa uuteen kunniaan

pidemmän päälle ylivelkaantumisongelmasta päästään kun nuoret ja lapset kasvatetaan alusta pitäen vastuullisiksi taloudellisiksi päättäjiksi ja kuluttajiksi

voisiko tähän yhtälöön ehkä toimia jonkunlainen harrasteseteli

laitetaanko se piikki kiinni nyt pankkiunionin kautta vai onko niin että salaa tekin pankkiunionia kannatatte mutta julkisuudessa ette uskalla sitä p sanaa käyttää

arvoisa puhemies

hallitusohjelmassa lukee seuraavasti

lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun muassa joustavoittamalla tuomioistuimen kokoonpanosäännöksiä kehittämällä korkein hallinto oikeus aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat reunaehdot

mielestäni ette antanut ihan tarkkaa vastausta edustaja zyskowiczin kysymykseen

suomalaista eu politiikkaa valitettavasti leimaa jostain syystä urbaani legenda siitä että päätökset suomen eu politiikan linjoista tehtäisiin jotenkin salamyhkäisesti tai hämärissä oloissa

nyt kun tämä valtioneuvoston eu sihteeristön valmistelema vaikuttamisstrategiaa käsittelevä muistio käsitellään mahdollisimman julkisesti on tältä argumentilta mielestäni pohja pois

olisikin hyvä että muulloinkin kuin näin eurovaalivuonna tällaisia käsittelyitä olisi enemmän tai mikä ettei tästä voitaisiin tehdä vaikkapa jokavuotinen perinne

ainakin tällainen avoimuus mahdollistaisi sen että se purkaisi monia kummallisia myyttejä euhun liittyvän kansallisen päätöksenteon ympäriltä

kansalaisten olisi helpompaa seurata sitä miten kansallisesti tärkeille hankkeille ja suomen ajamille tavoitteille niissä eu tason neuvotteluissa kävisi

lisäksi se loisi olosuhteita sille että myös kotimaisessa eu poliittisessa keskustelussa olisi mahdollista siirtyä tunnepohjaisesta pelottelusta järkipohjaiseen asioiden käsittelyyn

mitä sitten tulee arvoisa puhemies itse vaikuttamisstrategian sisältöön olen erittäin tyytyväinen siinä esille nostettuihin avaintavoitteisiin sekä sektorikohtaisiin analyyseihin

eu tason sääntelyn toimivuuden arviointi juuri kilpailukyky ja työllisyysnäkökulmista on juuri sitä jossa suomen kaltainen pieni arvostettu eu maa voi saada paljon hyvää aikaan

vielä lopuksi elinkeino ja innovaatiopolitiikassa on hyvä että suomi ottaa voimakkaan etunojan ajaakseen itselleen tärkeitä cleantechin vesitehokkuuden biotalouden sekä aineettoman ja digitaalisen arvonluonnin teemoja tulevan komission ohjelmaan

arvoisa rouva puhemies

vaalien alla lähes jokaisella puolueella oli omat norminpurkulistansa ja varmasti meistä edustajistakin monet puhuivat turuilla ja toreilla normien purkamisen puolesta

tämä lakialoite tässä sekä samaa ajava hallituksen esitys kauppojen aukioloaikojen vapauttamisesta ovat osoituksia siitä että tämän aiheen ympärillä käyty keskustelu ei ollut turhaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tosin mielestäni näiltä esityslistoilta puuttuu yksi merkittävä epäkohta nimittäin ammattiliitot jotka tällä hetkellä kuittaavat vuokratuloista verovapaat osingot

uskon toki myös ministerin vakuutuksia ettei poliisilaitosten yhdistymisellä ole välittömiä vaikutuksia kansalaisen arkipäivän turvallisuuteen keski suomessa mutta entäpä sitten tulevaisuudessa

nyt onkin tärkeää että tälle avaukselle saadaan nopeasti jatkoa ja tästä syystä olen ollut mukana valmistelemassa edustaja mäkelän alustamaa toimenpidealoitetta alkoholisääntelyn keventämisestä ja sen vaikutusten selvittämistä kokeilulailla

ensimmäinen iso koetinkivi tulee olemaan keuruun ja jämsän poliisiasemien tulevaisuudesta päättäminen

nythän pora iiin täydentäviä linjauksia pohtineen työryhmän selvityksissä näiden kohtaloa tullaan määrittelemään suhteessa mänttä vilppulassa toimivaan poliisiasemaan

arvoisa puhemies

onko hallituksella keinoja puuttua siihen että esimerkiksi asumistuet eivät jatkossa valuisi verovapaina osinkoina ay liikkeille

kokeilukulttuurin edistäminen ja vahvistaminen on sipilän hallituksen kärkihankkeita ja niiden toteuttaminen uskottavasti edellyttää että liikkeelle niistä päästään mahdollisimman nopeasti

aiemmilta vaalikausilta tiedämme sen että tulokset mitattavista uudistuksista tai kokeiluista vaalikausien viimeisinä kuukausina eivät yleensä johda mihinkään

poliittisesti parasta ennen päivämäärä koittaa hyvissä ajoin ennen seuraavia eduskuntavaaleja

toiseksi alkoholisääntely on asia joka soveltuu erityisen hyvin nopeasti ja rajatusti tehdyn kokeilun kohteeksi

nykyinen alkoholisääntely vaikuttaa olennaisesti monien kaupan elintarvike matkailu ja ravintola alan yrittäjien toimintaedellytyksiin ja tällaisen kokeilun kautta olisi mahdollista saada ensi käden tietoa siitä miten monet yrittäjien itsensä ehdottamat muutokset vaikuttaisivat käytännössä

vaikeina aikoina tarvitaan rohkeita eteenpäinvieviä päätöksiä

jos tulokset ovat positiivisia voitaisiin näiden muutosten laajentamista koskemaan koko suomea harkita ja jos ne toisaalta olisivat negatiivisia olisi sekin meille päättäjille arvokasta tietoa

katsomme että jatkossakin hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja nykyisistä vaikeuksista selviämiseen tarvitsemme enemmän sellaisia suomalaisia jotka haluavat muuttaa oman osaamisensa omalla riskinotollaan paremmaksi toimeentuloksi

uskalletaan siis kokeilla jotain uutta

tehokkain keino saada lisää yrittäjiä tähän maahan on parantaa yrittäjyyden edellytyksiä

arvoisa herra puhemies

alentamalla reippaasti yhteisöveroa ja uudistamalla osinkoverotusta hallitus haluaa tarjota yrittäjille toimintaympäristön joka kannustaa enemmän kasvuun ja riskinottoon

minä tulen keski suomesta ja ensimmäinen vieras kieleni oli ruotsi

en tiedä löytyykö tästä salista toista joka olisi asunut neljässä suomen suurimmista vientimaista eli ruotsissa saksassa venäjällä yhdysvalloissa

ruotsissa puhuin ruotsia ihmiset vastasivat minulle englanniksi takaisin joten en ole ihan varma siitä mikä sitten loppujen lopuksi on tuo ruotsin asema kansainvälisillä kentillä

vattin selvityksen mukaan nyt tehtävästä yhteisöveron alentamisesta hyötyy nimenomaan meidän vientiteollisuutemme joka on edelleen poikkeuksellisen pääomaintensiivistä

suomi elää tunnetusti viennistä joten oletettavaa on että yhteisöveron alentaminen merkitsee korkeampaa talouskasvua ja työllisyyttä

tällä hetkellä suhdanneodotukset kansainvälisiltä markkinoilta ovat korkeintaankin maltilliset

siksi yhteisöveron mukanaan tuoman hintakilpailukyvyn vahvistamisen ohella me tarvitsemme muiden kilpailukyvyn osa alueiden kuten tuotteiden laadun ja niiden markkinoinnin tai rahoituksen saatavuuden vahvistamista

arvoisa puhemies

kyllä tähän on paljon tehty kovia ratkaisuja vastuullisia ratkaisuja että ehkä edustaja tiilikainen voisi hieman arvostaa kuitenkin hallituksen tekemiä töitä

arvoisa puhemies

edustaja uotila puhui motivaatiosta

kysyisinkin nyt ministeriltä

onko ministeri tietoinen tällaisesta mahdollisuudesta ja kuinka tällainen mahdollisuus aiotaan estää

panostuksia työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin ja yritysrahoitukseen lisätään

samaan aikaan kun tiukasta menokurista pidetään kiinni ja välttämättömiä rakenteellisia uudistuksia jatketaan panostetaan silti myös uuden kasvun luomiseen

toisaalta tässäkin kasvun hamuamisessa on syytä muistaa että pysyvää kasvua ja hyvinvointia ei voi rakentaa velkarahan tai muiden talouden vippaskonstien varaan